rajaliikenne on meillä selkeä kehittämisen painopistealue ja siihen varmasti tehdään kaikkinensa yhteisesti työtä että venäjän liikenteen toimivuus koko suomen mittakaavassa pelaa mahdollisimman hyvin

iso kysymys tänä päivänä on se millä tavalla me vastaamme kaikkiin niihin haasteisiin liittyen nimenomaan liikenteen päästökauppaan energiatehokkuuteen ja niin edelleen

mutta tietysti täällä on nämä takaportit vuosilukuineen jotka sitten herättävät kysymyksiä että minkälaisia kombinaatioita yhdessä on tehtävä

kysynkin mikä logiikka on siinä että muka kokeillaan maksullisuutta ja samaan aikaan edellytetään korkeakoulujen myös kehittävän tuleviin maksullisiin ohjelmiinsa apurahajärjestelmän jolla voidaan tukea lahjakkaiden ulkomaisten opiskelijoiden opintoja suomessa

merenkulun tukien säästöasia on neuvottelun alla edelleen

totta kai liikennepolitiikassa tarvitaan keinoja ohjata ihmisten liikennekäyttäytymistä

nosti esille aiheen lentokenttä kansainvälinen status oulu

tällä hetkellä tilanne näyttää kuitenkin siltä että olemassa olevista resursseista täytyy nyt löytää henkilöstöä vähentämällä säästöjä niin että pystytään toteuttamaan tätä uutta rangaistusmuotoa

itse asiassa on eletty vähän hiljaisempaa aikaa ylipäätänsäkin koko tämän merenkulun tukien leikkauksien osalta liittyen myös tähän rikkidirektiivikompensaatioon ja siihen kokonaiskysymykseen siitä millä tavalla hallitus vastaa myös merenkulun haastaviin kysymyksiin tulevaisuudessa

pystymmekö me rakentamaan keinoja joilla me yhtä aikaa kehitämme joukkoliikennettä ohjaamme ihmisiä niillä alueilla missä joukkoliikenteen potentiaali on mahdollinen ja sitä voidaan kehittää eli suurilla kaupunkiseuduilla ja millä tavalla ja minkälaisia mallinnuksia me voimme rakentaa sitten maaseutumaisiin kuntiin joissa perinteinen joukkoliikenne ei toimi

suurin syy minkä takia kiinnitin ministerin huomiota nimenomaan kainuuseen on se että olen kuullut että on kiinnostusta tähän kuntayhtymämalliin ja liittyen näihin rahoituskysymyksiin niin nyt kun esimerkiksi kainuun kunnista puolanka ja suomussalmi ovat saamassa tätä erityisen harvan asutuksen lisää on noussut keskustelu siitä että kun yhdessä järjestämme palveluita sosiaali ja terveydenhuollon osalta niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa niin mikä osuus siitä kuuluu maakunnalle ja mikä kunnalle ja ajatellaanko sitten niin että kunta on oikeutettu saamaan sen ja tarjoamaan palveluita tämän syrjäisyyden vuoksi aiheutuneista vaikeuksista tai kadotetuista palveluista kansalaisilleen vai kuuluuko se sitten sinne yhteiseen pottiin

komennusmiesten verotus on tässä maassa kyllä perattu niin tarkkaan että moni mies on taipaleen varrella turvautunut rasvattuun köyteen kun elämästä on tullut silkkaa kärsimystä tulisessa pätsissä

edustajakollega rauhala on tehnyt erittäin tärkeän aloitteen ja ehkä asia on tärkeä senkin vuoksi henkilökohtaisesti itselleni että olen ollut ajamassa samaa asiaa jo aiemmin

lisääntyykö raha siirtyessään taskusta toiseen vai jälleenkö hallituksen salaisesta rahapussista löytyy kolikoita järjestelmän pohjaksi

mielenkiintoiseksi tämän tilanteen tekee se jos haetaan uutta toimintamallia ja uudenlaista ajatusta siitä että vankeinhoitoa siirretään entistä enemmän avolaitoksiin mikä tietysti on sinällään erittäin tärkeä suuntaus mutta ongelmana on se että meillä on entistä enemmän moniongelmaisia vankeja jotka tarvitsevat erityistä tukea ja apua selviytyäkseen elämässä eteenpäin niin että vankeuskierre lakkaisi

kuinka monta vuotta menee ennen kuin koko järjestelmä on maksullinen kaikille opiskelijoille ja olemme siirtyneet suoraan ameriikan malliin jossa vain hyvätuloisilla perheillä on mahdollisuus kouluttaa lapsensa

mutta harmaan talouden torjunnan osalta hallituksen kone liikkuu kyllä niin hitaasti että variksetkin nauravat aidalla jo tälle touhulle kun miljardit luisuvat kiiluvasilmäisten pelimiesten pohjattomiin säkkeihin

tällä hetkellä huolestuttava viesti kunnista on se että omaishoitajien palkkioita leikataan omaishoitajat eivät saa pidettyä edes niitä yhteisesti sovittuja ja säädettyjä vapaapäiviä

iso kysymys on se voimmeko me tehdä asioita niin että kaikkien ihmisten ei tarvitse omistaa omaa autoa tai käyttää välttämättä omaa autoa vaan myös julkinen liikenne toimii niin että se palvelee suomalaisia kansalaisia

ei tule mitään vaatimusta seuraavalle hallitukselle tasokorotukseen vaan olemassa olevista rahoista siirretään perusväylänpitoon elikkä periaatepäätös

tarvitaanko ruosteinen naula valtiovarainministerin pottuvarpaan kynnen alle pontimeksi että tämä kansakunnan verta juova toiminta loppuu tästä maasta ja verottaja pääsee todella kurmuuttamaan niitä joille se kurmuutus kuuluu

siis autonomiaa demokratiaa uusi yliopistolaki suomen kansa kun hallitusohjelman kyydistä di wun ja sitten ministeri virkkusen kolmen minuutin tippui

yhteisesti lähdemme viemään prosessia ja kokonaisuutta eteenpäin niin että koko meidän koneemme on täydessä iskussa sitten vähintään vuoden päästä kun saadaan kaikki uudistukset mallillensa

tämän vapaapäiväjärjestelmän uudistamiseksi ja kehittämiseksi olisikin syytä pohtia ajatusta siitä olisiko meillä suomessa mahdollisuutta rakentaa järjestelmä joka toimii vähän samalla systeemillä toivon että kukaan ei loukkaannu kuin maatalouden lomitusjärjestelmä elikkä lomittaja tulee kotiin auttaa siinä kotona arjessa jolloin omaista ei tarvitse lähteä viemään minnekään kauemmas

toki jos seuraavalla hallituksella on enemmän rahaa kuin meillä toivoisin että hallituksella riittäisi roh keutta samalla tavalla kuin meillä on riittänyt rohkeutta tehdä päätöksiä vähemmän rahan aikana

tällä hetkellä tilanne on se että tuottavuusohjelman johdosta vankeinhoidosta on katoamassa juuri se voimavara joka tekisi työtä vankien kuntouttamisen työtoiminnan aktivoinnin päihdehuollon parissa

nosti esille liikenneturvallisuuden erittäin tärkeä kysymys iso asia meille

tuntuu käsittämättömältä jos se voimavara hukataan jolla edesautettaisiin kansalaisten pääsemistä rehelliselle tielle ja vankilakierre saataisiin katkaistua

tässä oikeastaan tämänhetkiset suurimmat murheet ja jatketaan kohta

toki haastan kaikki edustajat omissa eduskuntaryhmissään tekemään sitä työtä koska keväällähän me tarvitsemme hyvin vahvan yhteisponnistuksen siihen että rahoitus löytyy ja sitä kautta kaikki mahdolliset tiet jotka on yhteisesti päätetty maantiet rautatiet saada rahoituksen piiriin pystytään sitten sopimusten mukaan toteuttamaan

monta kertaa omaishoidettavat varsinkin vaikeasti dementoituneet tai alzheimerin tautia sairastavat kärsivät äärettömästi siitä että heitä liikutellaan ja viedään paikasta toiseen jolloin usko siitä että on turvallinen elinympäristö monesti horjuu

juuri ne toimijat leikataan tuottavuusohjelman vaikutuksesta pois

pidän tätä menettelyä aivan järjettömänä ja uskon siihen että tulevien vaalien yhteydessä löytyy uudenlainen ohjelma jolla pystytään todella turvaamaan myös henkilöstön osaaminen jaksaminen ja selviytyminen tässä hullusti kilpailevassa maailmassa

kyllä suomalainen ikääntyvä väestö tarvitsee toimivan järjestelmän joka on myös kustannustehokas ja omaishoitojärjestelmä jos mikä on sitä

edustaja soininvaaran nostamat esimerkit tai kysymykset ovat juuri niitä asioita mitä täytyy poliittisesti pohtia ja ne ovat nimenomaan meidän poliitikkojen ohjattavia työkeinoja

arvoisa herra puhemies

aluepolitiikka näyttää hallituksen ohjelmista kuolleen tai vähintään se on kuin hyttysen ininää lakkautetun navetan nurkassa

lähtisin itse siitä että tällä hetkellä kun puhutaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta esimerkiksi nykyveromalli ei ota sosiaalista oikeudenmukaisuutta huomioon millään tavalla

toivoisin että pääministeri ja vähintään keskustan ministerit sulkisivat silmänsä ja näkisivät katseensa edessä sen vanhan korpiperän maitolaiturin jossa oli juliste missä luki tähän nojaa maalaisliitto

tänä päivänä ei voida määrittää erilaista polttoaineen hintaa eri paikkakunnille tai eri alueille missä ei ole vaihtoehtoisia liikennemuotoja käytössä

ja toki jos mietitään työmatkaliikkujia mietitään ihmisiä jotka tarvitsevat autoa omassa työssään tässä järjestelmässä on mahdollisuus ottaa myös heidän tilanteensa huomioon

sen verran kaivostoiminnan liikenteellisistä tarpeista tehdystä selvityksestä että edustaja tuupainen nosti esille uudelleen kysymyksen tästä koillismaan radasta elikkä radasta kontiomäeltä taivalkoskelle ja siitä ylöspäin

työryhmä tekee työn tiettyyn pisteeseen asti ja kun sitten on ne peruskysymykset siitä millä tavalla mitäkin alueita verotetaan mitäkin järjestelmiä otetaan huomioon ja yhteensovitetaan niin se on sitten poliitikkojen päätös ja siitä väännetään yhteisesti

meillähän on olemassa oleva rata taivalkoskelle saakka ja on tehty selvitykset jotka ovat nimeltänsä koillinen ulottuvuus sen raideselvitys ja kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet

nämä molemmat ovat valmistuneet tämän vuoden alkupuolella elikkä jos edustajilla on kiinnostusta ettekä löydä netistä niin meiltä kyllä ministeriöstä saa nämä molemmat raportit missä hyvin ytimekkäästi käydään lävitse kaikki ne mahdollisuudet ja kaikki mahdolliset reitit

on mielenkiintoista että meidän lainsäädännölliset ratkaisumme eivät pureudukaan köyhyyden poistamiseen eivätkä köyhyyden kriminalisointiin vaan siihen että köyhyyden esittäminen on kiellettyä

käydään skibotnit käydään narvikit käydään koillisyhteys ja käydään myös ne taloudelliset arviot minkä verran sitä kuljetustavaraa minkä verran matkailijoita pitäisi olla jotta ne reitit olisivat kannattavia ja järkeviä rakentaa

ei saa julkituoda että on köyhä ja tarvitsee tukea

no todennäköisesti olisi pitänyt säätää laki köyhyyden estämiseksi bulgariassa ja romaniassa mutta kuinka aktiivisesti me oikeasti olemme ajaneet asioita niin että näissä maissa romanien asemaa olisi parannettu

ne ovat pitkiä raportteja erittäin tarkkoja raportteja mutta antavat kyllä hyvän tiedon siitä mitä meidän lähivuosina ja pidemmällä aikavälillä kannattaa tehdä ja mitkä ovat meidän rahkeemme mihin ne kaikkinensa riittävät

tämä on yleensä vähän kalliimpi ulkomaalaisille henkilöille ettei se houkuttaisi kotimaisia toimijoita ostamaan tätä vinjettiä

sitten on tietysti lukuisa joukko ulkomaisia autoilijoita joiden autoissa erilaiset maksujärjestelmät on jo käytössä ja autoissa on tällainen ajoneuvolaite jonka siis täytyy olla yhteensopiva koska on yhtenäiset eurooppalaiset pelisäännöt olemassa siitä että järjestelmien täytyy sopia yhteen

on tullut tietoja runsaasti siitä että rahaa on kyllä vuositasolla eussakin käytetty tai ainakin suunnattu siihen että tätä köyhyyttä poistettaisiin ja vähennettäisiin mutta ne rahat eivät ole tulleet käytetyksi siihen tarkoitukseen

on tullut monenlaisia kysymyksiä liittyen tähän meidän osaamiseemme

ainakin tuolla amerikan mantereella kanadassa lisäksi oltiin kiinnostuneita erityisesti tästä meidän gofrepista mikä on tässä itämerellä plus vts järjestelmästä elikkä liittyen siihen arktiseen osaamiseen arktiseen alueeseen

mielestäni suomen olisi pontevammin pitänyt viedä asioita eteenpäin euroopan unionin tasolla jotta tähän menettelyyn olisi puututtu ja aidosti niin bulgarian kuin romanian romaneilla olisi ollut mahdollisuus tulla toimeen omassa kotimaassaan

siellähän ei ole maiden kesken mitään yhtenäistä järjestelmää jolla tiedettäisiin esimerkiksi missä alukset liikkuvat ja koordinoitaisiin asioita yhdessä

mutta se valitettava tosiasia mikä euroopan maissa nyt tapahtuu että kun köyhyydeltä suljetaan silmät se halutaan piilottaa ja siirtää maailman takapihalle niin me hyvinvoivat päätöksentekijät unohdamme sen että on olemassa köyhiä ihmisiä jotka tarvitsevat tukea ja apua ja toimia nopeasti

en malta tässäkään lisätalousarviossa olla käyttämättä puolustuspuheenvuoroa kajaanin opettajankoulutuksen puolesta sillä opettajankoulutus on kajaanille erittäin tärkeä elinkeinorakenteen työkalu jonka poistuminen on varsin kova isku koko kainuulle

se on ehkä pieni osanen mikä nyt näkyy kelan tilastoissa ja selvityksissä mitä tämä suomalaiselle yhteiskunnalle maksaa mutta tällä hetkellä jos ajatellaan meidän yhteiskuntamme tilannetta niin meidän sosiaaliturvamme on byrokraattinen viidakko jonka etenemisessä ei pysy oikein mukana kukaan

näkisin että meillä aidosti on sitä osaamista josta ollaan kiinnostuneita ja sitä halutaan myös tulevina vuosina hyödyntää

ja ratkaisujen kyllä olisi luullut ainakin köyhyyden teemavuoden jälkikäynnissä olevan jotakin muuta kuin kerjäämisen kielto joitakin aktiivitoimia aidosti niin eurooppalaisen kuin suomalaisen köyhyyden poistamiseen

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittääkin jälleen kerran että hallitus myöntäisi lisätalousarviossa oulun yliopistolle sen tarvitseman lisärahoituksen jolla voitaisiin turvata kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen jatkuminen

meillä on sellainen tietynlainen järjestelmä käyttäisin kolmen sanan termistöä luukku kyykky ja luovutus jolloin ihminen luukulta toiselle kierrettyään painuu kyykkyyn luovuttaa ja joutuu tietyllä tavalla yhteiskunnan ulkopuolelle syrjäytyy

toisena asiana haluaisin nostaa keskusteluun asian joka puhututtaa arjen kentällä lähestulkoon joka ikisessä yleisötilaisuudessa johon kuluneitten vuosien aikana olen osallistunut nimittäin ruotsista sekä suomesta eläkettä saavien eläketulon verotuksen kokemisen erittäin ongelmalliseksi

esimerkiksi eurooppalaisesta yhteisestä päätöksenteosta meille on tulossa ecall järjestelmä jolla pyritään liikenneturvallisuutta parantamaan siten että esimerkiksi onnettomuustilanteissa kun auto suistuu ojaan tai sattuu jokin muu liikennevahinko auto ottaa yhteyden hälytyskeskukseen ja ilmoittaa koordinaatit

kuinka me rakennamme yhden yhteisen putken mikä on meidän sosiaaliturvamme kokonaisuudistuksen tavoite ja tie jota tavoitellaan

onko se se että pienen työtulon ja sosiaaliturvan inhimillinen yhteensovittaminen on löydettävissä kaiken työn lyhyenkin työn vastaanottaminen tehdään kannattavaksi vai millä tavalla me oikein yhdessä löydämme pelisäännöt siihen että tästä yhdestä merkittävimmästä lainausmerkeissä kansansairaudesta päästäisiin eroon

tästä syystä olisi tarpeen selvittää epäoikeudenmukaisuuksien oikaiseminen ja yleinen tarve niihin jotta tulisi julkisesti tiettäväksi mistä syystä nämä ajatukset eläketulon verotuksen epäoikeudenmukaisuudesta ovat syntyneet ja miten ne voitaisiin yhdessä korjata

on iso kysymys se että näiden järjestelmien rinnalle rakennettavat mallit pystyttäisiin tekemään sellaisiksi että ne turvaavat kansalaisten perusoikeudet kaikkinensa ja yksilönsuoja ei siinä rikkoudu

voi kysyä itseltään sen kysymyksen tuleeko yksilönsuoja esteeksi siinä tilanteessa jos on kysymys ihmishengestä on kysymys edustajan hengestä tai kansalaisen hengestä

yksi tärkeä asia mistä mielestäni keskustellaan tänä päivänä edelleenkin liian vähän on se että työttömyys on tässä maassa erittäin iso ongelma ja siihen liittyvä lapsi ja perheköyhyys on asia josta ei mielestäni keskustella riittävästi

kysymys joka herää oikeastaan vuosittain kelan valtuutettujen papereita tutkiessa liittyy tähän surullisen kuuluisaan somlaan ja siihen kuinka kansalaisten oikeusturva toteutuu

haluammeko ennemmin kuolla siellä ojassa ilman apua vai saada tällaisen järjestelmän kautta tiedot mahdollisimman nopeasti hälytyskeskukseen ja avun kansalaiselle mahdollisimman nopeasti

ennen kaikkea haluaisin herättää sen kysymyksen onko meillä todellakin tässä yhteiskunnassa varaa näihin vuosikausia kestäviin prosesseihin erilaisten valitusteiden kautta

saimme viime viikkojen aikana kuulla myös että köyhän perheen lapsen kesätyötkin vähennetään perheen toimeentulotuesta jolloin köyhän perheen lapsi ei periaatteessa saa edes omaa kesätyötuloaan omaksi rahaksi

ne yleensä romuttavat ihmisten psyyken ja myös fyysisen terveyden ja se hinta joka monista jutuista yhteiskunnalle ja yksilölle syntyy on käsittämättömän suuri

arvoisa herra puhemies

samalla tavalla monen perheen yhteydenotot siitä että lapsi ei pääse osallistumaan leireille koulun reissuihin yhteisiin matkoihin ei pysty hankkimaan samalla tavalla harrastusvälineitä puhumattakaan siitä että voisi osallistua harrastuksiin ovat yksi asia joka mielestäni hyvinvointiyhteiskunnassa tulisi voida korjata

kolmantena asiana haluaisin nostaa esille tässä vaiheessa se ei tietenkään välttämättä suoranaisesti kuulu tähän toimintakertomukseen asian joka varmasti tulee esille ja on ollutkin esillä sosiaali ja terveysvaliokunnassa

arvoisa herra puhemies

haluan huomauttaa ministerille sen että ei ole suinkaan yksioikoista tulkita tätä muuttuvaa ympäristönsuojelulakia

esimerkiksi työntekijöiden huono tilanne köyhimmissä maissa johtaa väliaikaisen tai pysyvän työn etsimiseen muista jäsenvaltioista ja säänneltyjen työmarkkinoiden ulkopuolelta luoden tilanteen jossa muuttoliike on vapaan sijaan pakollista

se on suomen merimies unionin viesti merimiesten sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä ja siitä millä tavalla tulisi huomioida se että kun me poistamme tietyllä tavalla sosiaaliturvan suomessa edelleen asuvilta ja suurimman osan ajasta loppupelissä oleskelevilta ja kirjaimellisesti suomalaisilta merimiehiltä niin siinä vaiheessa kun heiltä lähtee kela kortti heiltä lähtee myös oikeus muihin tapaturma ja matkavakuutuksiin

työttömyys on tällä hetkellä edelleen merkittävin pitkäaikaisköyhyyden syy ja siksi ihmettelenkin että vuosikausiin ei ole puhuttu konkreettisesta perusturvauudistuksesta jolloin esimerkiksi työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa korotettaisiin tuntuvasti

euroopan yhtenäistyminen on taannut kansalaisille rauhaa vapautta ja taloudellista hyvinvointia toisen maailmansodan päättymisestä lähtien

jälleen kerran käy nyt niin että kentällä kiertää täysin päinvastaisia ajatuksia kuin mitä nyt lainsäädännöllä ollaan toteuttamassa

tuntuu siltä että ennemminkin köyhille ja työttömille ihmisille halutaan antaa piiskaa ja raippaa korvaukseksi siitä että he ovat osattomia tästä yhteiskunnan hyvinvoinnista

taloudellisesti vahvempien maiden on tämän vuoksi osallistuttava heikompia maita ja ryhmiä suuremmassa mittakaavassa elpymissuunnitelmien tekemiseen ja tulevaisuuden investointien rahoittamiseen

surullista kainuun maakunta kuntayhtymässä on se että kun ollaan keskustaenemmistöisessä maakunnassa niin toivoisin että ministeri viestittäisi omalle puolueelleen että viekää asiaa eteenpäin koska minun valtani ei yksin oppositiopuolueen kansanedustajana näy siellä riittävän

tuntuu käsittämättömältä että oikeusvaltiossa joka kuuluu euhun ja joka on kehunut sitä että meillä on mahdollisuudet yhdenmukaistaa järjestelmiä ja huomioida kaikki hyvät puolet ja mahdollistaa ihmisille inhimillinen kohtelu yksi ammattiryhmä on nyt tipahtamassa tai itse asiassa tipahtanut sosiaaliturvan ja vakuutusturvan ulkopuolelle

minun mielestäni eilettäin tuli erittäin hyvä aloite siitä että tarvitaan parlamentaarinen ryhmä joka käy yhteisesti läpi sen että on pelisäännöt siihen että korjausvelka hoidetaan tulevina vuosina pois päiväjärjestyksestä ja sitä kautta turvataan suomalaisen perusjärjestelmän pohja mitä koko tämä meidän liikenneinfra kaikkinensa on

viimeisenä asiana haluan kiinnittää huomiota haja asutusalueilla ja tuolla perukan selkosilla runsaasti puhuttaneeseen asiaan nimittäin kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen

tarvitaan energiapolitiikkaa innovaatiopolitiikkaa cleantechiä liikenne ja infrajärjestelmän kehittämistä mutta tarvitaan myös vastauksia siihen mitä annettavaa euroopalla olisi sekä ympäristö että ikääntymishaasteeseen vastaamiseen ja olisiko sitä kautta löydettävissä uusia innovaatioita vientituotteita ja myös sitä kautta uutta työtä eurooppaan

se on tietysti poliittinen päätös miten perusväylänpidon taso tulevina vuosina hoidetaan samalla tavalla kuin myös liikenteen verotus ja rahoituspohjan turvaaminen ja tämä kysymys on talon rakensi tutussa orvokin

tällä hetkellä homma ei ole edelleenkään kenenkään järkiperäisen asiantuntijan hallinnassa vaan edelleen kenttää kiertävät konsultit ja erinäiset sedät ja tädit jotka myyvät järjestelmiä joita oikeasti ei tarvittaisi ja jotka oikeasti eivät edes täytä asetuksen vaatimuksia

arvoisa herra puhemies

kokoomuspuoli täällä haikailee että on se ilo ja kunnia kun pienet yrittäjät pääsevät markkinoille ja toteuttavat unelmaansa suomalaisissa sosiaali ja terveydenhuollon yksityisissä palveluketjuissa

pitkäjänteinen toimintamalli on välttämätön jotta euroopan syvenevät vaikeudet voidaan voittaa esimerkiksi epäterveessä yritys ja verokilpailussa harmaassa taloudessa ja veroparatiisien rehottamisessa syvenevästä työttömyyskriisistä puhumattakaan

kyllähän se ihan tosiasia on että ne ovat ulkomaalaisessa omistuksessa olevat pörssifirmat jotka tätä ketjua pyörittävät

olen edelleen väkevästi siinä uskossa että laaja alaiseen hyvinvointiin ja osaamiseen perustuva tasa arvoinen yhteiskunta luo sekä suomelle että euroopalle parhaan kilpailuedun muistaen että siinä missä suomemme eurooppammekin tarvitsee ajanmukaista ja tulevaisuuteen katsovaa kehittämistä

ukkola nosti tässä nämä sosiaalipalvelut esille

onko nyt tarkoitus todellakin purkaa toimeentulotukijonot näillä palveluseteleillä ja annetaanko myös huostaanotetuille lapsille palveluseteli kouraan jotta he voivat etsiä jatkossa uutta tukipaikkaa mahdollisesti jostakin lähipalveluista ja vielä vastauspuheenvuoro edustajaa kun

nyt jos koskaan me tarvitsemme parlamentin ja komission joka uskaltaa nostaa euroopan jaloilleen luo uusia mahdollisuuksia työpaikkojen syntymiselle ja antaa ennen kaikkea ihmisille uskon tulevaisuuteen

arvoisa herra puhemies

olisin halunnut esittää toiveen ministerille siitä asiasta josta työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käytiin runsaasti keskustelua eli henkilöstön osallistumismahdollisuuksista paras hankkeen yhteydessä ja edetessä ja näitä uudistuksia tehtäessä

asko seljavaaralle järjestää kyllönen tulkki koska en väittänyt ettei koulutus saisi hyödyttää ketään vaan päinvastoin kyselin kuinka säilytetään kaikki nämä opintolinjat kun nämä asetetaan markkinavoimien pelikentälle

jotta henkilöstö kykenisi selviytymään kaikessa siinä muutospaineessa mitä uudistusten yhteydessä tapahtuu niin henkilöstön tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen on nähty erityisen tärkeänä muutostilanteissa

arvoisa puhemies

se mitä haluaisin kysyä ministeriltä on se mikä oli se syy ettei opiskelija ja henkilöstöedustus voinut säilyä yliopistojen hallituksissa entisellään

sen vuoksi halusimme korostaa että kunnallisissa liikelaitoksissa ja yhtiöiden hallinnossa olisi myös henkilöstön edustus ja toivoisin että ministeri kiinnittäisi tähän huomiota ja antaisi hiukan viestiä kuntiin

ja mikä on ideologia tässä maksujen suhteen koska tällä hetkelläkin eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta vaaditaan iso potti pankkiin talletetuksi jonka katson olevan jo tietynlainen lukukausimaksu koska oloa suomessa ei hyväksytä ennen kuin tällainen talletus on tehty

iso väännön alla oleva kysymys on sitten se millä tavalla eu itsessään sääntelee tätä kysymystä lentoliikenteen päästökaupasta jo sitä ennen omalla alueellaan

toisin kuin suomalaisille yliopistoille luvattiin yliopistouudistus johti siihen että aalto yliopistoa lukuun ottamatta muut yliopistot painivat budjettivajeongelman kanssa

tästä käydään jatkuvaa vääntöä eurooppalaisissa päätöksentekoelimissä

arvoisa puhemies

liikenne poikittaisliikenne työmatkaliikenne nähdäänkö koko meidän liikennejärjestelmämme kokonaisuutena se on iso kysymys joka on tällä hallituskaudella kyllä ollut hyvin vahvasti pöydällä että kehitetään koko meidän liikennejärjestelmää kokonaisuutena

kyllösen ulos salista tai sanoa että olen mennyt ajatuksissani liian syvälle mutta pohdin tässä ihan vakavasti sitä asiaa että entä sitten jos yhden kerran sattuu pantaseurannassa olevalle vangille sellainen röhlömi joka nostaa tämän asian keskusteluun yhteiskunnassa ja syntyy tässä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa sellainen sisäinen ilmapiiri joka johtaa pantavankien vihaan ja heidän jahtaamiseensa

rahoitusvajeen syitä ovat olleet perusrahoituksen vähentyminen arvonlisäveron kompensoinnin riittämättömyys ja se ettei työnantajan työttömyysvakuutusmaksua kompensoitu ainoastaan väliaikaisesti alennettiin

jokainen palikka tukisi toinen toistansa

iso ongelma meillä on ollut se että asiakas on ollut siellä jossain kaikkien rakosten piilossa hukassa elikkä järjestelmiä ei ole rakennettu niin yhteensopiviksi että siinä vaiheessa kun toinen linkki loppuu niin toinen jatkaisi ja tätä työtä koko ajan tehdään uuden

tämän seurauksena muun muassa tampereen yliopisto joutuu supistamaan perusopetustaan oulun yliopiston kajaanin opettajankoulutusyksikköä ollaan lakkauttamassa ja muissakin yliopistoissa harkitaan merkittäviä henkilöstövähennyksiä

mutta kysyisinkin sitä kuinka voi olla mahdollista että joka ikinen vuosi huolimatta siitä että esimerkiksi työelämä ja tasa arvovaliokunta omissa mietinnöissään kirjaa että paikalliselle tasa arvotyölle täytyy löytyä pelimerkkejä erilaiset naisorganisaatiot ja paikalliset toimijat edelleen kuitenkin jäävät vaille rahoitusta ja jälkikäteen kerrotaan että se on vaan unohtunut jonnekin

onko tässä se riski että kuten kävi pannalla valvotuille susille ne hävisivät meidän valvontakartaltamme voiko myös pannalla valvotuille vangeille mahdollisesti käydä näin jos yksikin virhe tapahtuu

uusi puhemies uudet pelisäännöt

tää tilanne vaikuttaa minusta sellaiselta että kuin oikeaksi että siirtää kokonaisuudessaan käyttämä minuutin puheenvuoroja eikä myönnetä erityisiä vastauspuheenvuorotaloihmisiä jotka on ottanut tuntikaupalla sitä ensimmäistäkin puheenvuoroa pyytäisin niitä tyhjennetään vastauspuheenvuorolista ja sen jälkeen edustaja kaahaluvan se minua tympi pituisen varsinaisen puheenvuoron pitää pyytävät sitä uudelleen koska vanhentunu jotta mää varsinainen puhevuorolistat päästä

siksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatiikin että hallitus pikaisesti turvaa yliopistojen ja yliopistokeskusten toiminnan ja perusrahoituksen

meidän maassamme on harjoitettu politiikkaa jossa mielestäni aluepolitiikalla ei ole minkäänlaista sijaa